jos hallitus ei kokemastaan opi eikä politiikkaansa muuta on sen aika väistyä

välikysymyksessä väitetään että kuluvan vuoden kehyspäätöksessä tehdyt kipeät tasapainottamistoimet olisivat näköalatonta leikkaus ja veronkorotuspolitiikkaa

rakennetoimilla on luotu tulevan kasvun edellytyksiä

hallituksen talouspolitiikan linja ja hallitus ansaitsevat eduskunnan o

vaikka kreikka ei ole selvinnyt vielä ongelmistaan ja vaikka kriisi voi puhjeta jossakin muussa eu maassa on kansainvälisillä finanssimarkkinoilla havaittavissa myrskyn rauhoittumista

kreikalle sovittu velkajärjestely ja siihen liittynyt lainapaketti turvaa lähivuosina maan selviämisen sille erääntyvistä lainoista velkojen ja korkojen maksusta ja valtiontalouden alijäämän kattamisesta

jos kreikka kykenee omilla toimillaan luomaan riittävää uskottavuutta on kohtuullista että kansainvälinen yhteisö varautuu tulemaan sitä vastaan kasvun tukemiseksi

myös muut maat ovat velkaantuneet holtittomasti

velkakriisin leviämisestä ei olisikaan pelkoa mikäli julkista taloutta olisi esimerkiksi italiassa ranskassa ja belgiassa vahvistettu nousukauden aikana ja mikäli kiinteistökuplan syntyä olisi ennalta estetty espanjassa ja irlannissa

arvoisa puhemies

tässä tilanteessa on paikallaan keskustella siitä miksi suomen osallistuminen meille maantieteellisesti ja muutoinkin etäisen keski afrikan kriisin ratkaisemiseen on perusteltua

terrorismin ja rikollisuuden kitkeminen niiden pesäpaikoissa on tietysti kallista mutta ei niin kallista kuin terroritekojen ja rikosvahinkojen paikkaaminen

ja vielä jokaisesta kansainvälisestä komennuksesta palaa sotilashenkilöstöä jonka koulutukseen kuuluu harjoittelun lisäksi käytännön kokemusta kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja kokemusta operaatioiden toteuttamisesta vaikeissa olosuhteissa

jos perussuomalaisten vaihtoehto olisi todella pantu täytäntöön olisi finanssikriisi kärjistynyt syväksi lamaksi suomen talous olisi vapaassa pudotuksessa ja yhteistyösuhteet muihin euroopan maihin katkenneet

arvoisa puhemies

nyt monen vuoden pysähtyneisyyden ja useiden miinuskasvun vuosien jälkeen olemme yhtä mieltä siitä että jotakin on tehtävä

sen kustannukset etenkin pientaloasukkaille ovat olleet kohtuuttomat

kyllä suomalaiset yritykset ennen pitkää löytävät uusia markkinoita ja kyllä suomalaisella osaamisella muutetaan vientimme tarjoomaa sellaiseksi että se paremmin käy kaupaksi muuttuvilla markkinoilla

ajankohta myös on aivan erinomainen koska euroopan unionilla on kuten valiokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan kertoi meneillään tämä refit hanke jossa tarpeetonta säätelyä pyritään purkamaan ja ministeri viitanen on ottanut lusikan kauniiseen käteen ja aikoo lähestyä euroopan unionin komissiota jotta direktiiviä voitaisiin muuttaa tavalla joka mahdollistaa suomelle järkevän lainsäädännön energiatodistuksen osalta

tällaista emme ole aiemmin kokeneet

heidän tarkastelemisensa työvoimareservinä ei tee oikeutta heidän tilanteelleen

kuitenkin on sekä meidän että maahantulijoiden edun mukaista että ne turvapaikanhakijoista jotka jäävät suomeen pitkiksi ajoiksi tai koko loppuiäkseen saavat työtä

en väheksy lapsilisiä enkä muitakaan tulonsiirtoja mutta varmuus siitä että lapsella on hoitopaikka on tärkein perheen elämänvarmuuden luoja

innovaatiot ovat hajallaan yrityksissä eikä niitä löydy isollakaan rahalla ministeriöistä tai muista virastoista

lähtökohtaisesti energiatodistus on oikein hyvä asia

saatavilla olevan tiedon täytyy kuitenkin olla käyttökelpoista ja ymmärrettävää jotta hyödyt tulevat esiin

energiatodistuksesta annettua lakia tulee muuttaa sillä tällaisenaan sen hankkiminen aiheuttaa erityisesti pientaloasujille melkoisia kustannuksia

meidän tulee aktiivisesti edistää yhdenmukaisten ja helppokäyttöisten työkalujen ja palvelujen kehittämistä kustannusten hillitsemiseksi ja energiatodistuksen hintahyöty suhteen varmistamiseksi

asunto ja kulttuuriministeri pia viitanen onkin jo tarttunut toimeen ja lähetekeskustelusta evästystä saaneena on lähestynyt komissiota muutoksen eteenpäinviemiseksi

arvoisa puhemies

tosiasia on että mitkään tuet eivät sinänsä tule riittämään ellei alkutuottajan asemaa kyetä parantamaan koko elintarviketuotannon hinnanmuodostusketjussa

ja nyt tätä ei ole jääty vain sivusta seuraamaan vaan ministeri ihalaisen toimesta on työ ja elinkeinoministeriössä laadittu terveen kilpailun edistämisohjelma jonka turvin voidaan puuttua kaupan liian määräävään asemaan ja tätä kautta koetetaan viljelijän tuloa parantaa

kysyisin ministeriltä nyt vielä hieman täsmällisempää arviota siitä kuinka merkittävänä te pidätte tätä terveen kilpailun edistämisohjelmaa suomalaisen ruuantuotannon ja alkutuottajan aseman parantamisen kannalta

arvoisa puhemies

terveyden turvaamisessa ihmisten resepti on yksinkertainen

kukaan ei syytä terveyskeskuksissa työtä tekeviä ihmisiä olipa kysymys tilojen siistimisestä tai diagnoosien tekemisestä kaikki tekevät parhaansa

myös eu voi tulla vastaan ja löytää yhteisen ratkaisun jotta suomi voi näissä yhteisissä kriisinhallintamekanismeissa olla mukana

kun olen kuunnellut perussuomalaisten puheita niin ne ovat kuin irtonaisia varaosia joista he itse tuntevat voivansa rakentaa suihkukoneen jolla sinivalkoisin siivin voi lentää pois brysselistä mutta minä pelkään että näistä osista ei tule muuta kuin mopo joka juuttuu sorateille

yleislääkäreiden työ on selkeästi yksityistynyt

tässä on kysymys pankkikriisistä ja velkakriisistä rahoituslaitosten holtittomasta luotonannosta ja nyt tarvitaan pelisääntöjä markkinoille

erikoissairaanhoidon tarvetta ei sinänsä voi kiistää mutta käytännössä muutos on merkinnyt palveluiden siirtymistä etäämmälle ihmisistä ja niiden muuttumista kalliiksi ja raskasliikkeisiksi

arvoisa puhemies

tarvitsemme palveluita jotka saadaan nopeasti ja yhdestä paikasta jonottamatta ja luukulta toiselle siirtymättä

hyvä terveydenhoito yhdistää ihmisten palvelutarpeen ja kuntien tehokkuustoiveet